teidän on vastuu että tämä yhteiskunta elää teidän on vastuu jotta tässä yhteiskunnassa on työpaikkoja teidän on vastuu jotta nämä meidän kaikkein köyhimpämme saavat työtä

on lisäksi muistettava että suomen osalta tämä konserniavustuslaki on voimassa sellaiselta ajalta milloin eivät vielä ollut vapaata rajojen ylittävä pää on pääomat vapaasti ylittäneet rajoja

nyt käsiteltävänä olevassa valtioneuvoston tiedonannossa todetaan kreikalle myönnettyyn laina ajan pidennykseen viitaten muun muassa näin

minun omalla alueellani vaasan vaalipiirissä tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi vaasalle jossa on paljon työikäistä väestöä ihmiset käyvät töissä eivät sairasta niin paljon tämä tuo hyvää per capita menee vähemmän rahaa vuodessa terveydenhuoltoon kuin aikaisemmin ja sen sijaan seinäjoki ja esimerkiksi kristiinankaupunki joutuvat maksumiehiksi

ratkaisun tavoitteena on myös vähentää ohjelman tulevaa rahoitustarvetta

hallitus ei edes väitä etteikö lisäavun tarvetta kreikalle jatkossakin ole vaan toteaa että laina ajan pidentäminen vain vähentää tulevaa rahoitustarvetta

arvoisa ministeri voiko tilanne todellakin olla niin että kunnat laitetaan maksumiehiksi siitä että alueella asuu enemmän sairaita ihmisiä ja toiset kunnat päästetään sitten ikään kuin tälle plussan puolelle ne pääsevät vähemmällä

mitä euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentäminen tarkoittaa tavalliselle suomalaiselle sinulle ja minulle

on erittäin kannatettavaa että nuorille annetaan kaksi kuukautta lisäaikaa mikä nyt on saatu tähän aloitteeseen esille

arvoisa puhemies

kukaan ei näemmä voi taata että kreikka pystyy karsimaan kulujaan vaatimusten mukaan

arvoisa ministeri onko keskustelupöydässä ollut koskaan ratkaisua missä tasattaisiin nämä asiat

sinänsä jos puhutaan ylipäätään opiskelijoiden asioista niin on totta kuten edustaja viitamies sanoi että siellä keskustan ja kokoomuksen kanssa myös sdp on ollut aika monesti säätämässä näitä asioita

kaikessa muussa lääkärin toiminnassa lääkärin on antaessaan laillisia todistuksia henkilöstä vakuutettava se sanomalla vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta

tietoisuus siitä että tukipaketteja on ja helpotuksia tulee tekee vain sen että maat jättävät entistä helpommin kenties maksamatta nämä vastuunsa koska rahaa tulee joka tapauksessa muilta mailta

onko olemassa sellaista tilannetta että pannaan siihen samaan debet ja kredit ja katsotaan lopputulos ja sen jälkeen katsotaan onko meillä palautettavaa kaikille kunnille per asukas vai pitääkö jokaisen kunnan maksaa hieman lisää jotta kaikille pystyttäisiin takaamaan nämä palvelut

mutta samanaikaisesti olette saaneet arvon kollegat hyvin paljon itkua ja hammasten kiristystä aikaiseksi opiskelijoiden keskuudessa

kuluttajapuolella on ehdottoman hyvä että etenkin lapsiperheet pääsevät ostoksille silloin kun se heille parhaiten sopii silloin kun perhe on koossa ja ollaan pois hektisestä muusta työelämästä

tässä ihan muutama asia

jos tällaista ta saussysteemiä ei tehdä niin pelkään pahoin että meillä on edessä sitten nämä paljon puhutut ja paljon parjatut pakkoliitokset kunnissa

työkyvyttömyyseläkehakemuksen tehneen kansalaisen on vaikea tai mahdotonta uskoa että erivapaus parantaisi kyseisten lääkärien lausuntojen objektiivista tasoa

inhimillisyys yksittäisen ihmisen hyvinvointi sekä työn ja toimeentulon hankkiminen unionin alueella asuville ihmisille ovat kuitenkin jääneet sekä brysselille että strasbourgille varsin vieraiksi asioiksi

mutta lähtökohtaisesti kun lähdemme parantamaan terveydenhuoltoa parannetaan se mutta parannetaan ne perusrakenteet rakennetaan tukevalle pohjalle sellaiselle pohjalle että meidän maksukykymme riittää ja siitä viedään asiaa eteenpäin

määrämuotoinen eli kunnian ja omantunnon kautta vakuutettu lääkärinlausunto voi korvata valaehtoisen todistamisen oikeudessa tai viranomaismenettelyssä

ne ovat moninaisia ne syyt miksi ei pystytä maksamaan tätä rahaa takaisin siinä ajassa kuin säädetty on vaikka olisi jopa kaksi kuukautta lisää annettu sitä aikaa

on äärimmäisen tärkeää että tässä maassa joka on hyvinvointivaltio löytyy palveluita peruspalveluista aina sinne yliopistolliseen sairaalaan saakka ja vaikka siitä ylikin jos sitä tarvitaan

yksi syy saattaa olla esimerkiksi sellainen että on opiskelijapariskunta joka saa opintorahaa ja asumislisää mutta tälle pariskunnalle pahaksi onneksi syntyy vauva vielä silloin kun on pari kuukautta sitä opiskeluaikaa jäljellä

siksi toisekseen suomen pankista annetun lain mukaan pankin saamat voitot on jaettava siten että puolet menee pankin vakausvarastoon takaamaan tulevia aikoja ja puolet annetaan valtiolle

saman tien kun pariskunnalle syntyy vauva he tipahtavat pois opiskelijan asumislisän puolelta ja he siirtyvät yleisen asumistuen piiriin mikä tarkoittaa sitä että heidän asumiskustannuksensa nousevat koska yleisen asumistuen euromääräinen määrä on vähemmän kuin kahden ihmisen opintoraha ja asumislisä

siellä ei lue kreikan valtiolle

jokaisesta huushollista kuitenkin löytyy melkoisella varmuudella jää pakastinyhdistelmä ja vieläpä viileäkaappi siihen päälle

lääkärille lähetettäessä tulisi aina huomioida hakijan mahdollisesti ilmoittama luottamuspula koska hakijan luottamus hänen asiaansa ratkaisevien puolueettomuuteen on koko järjestelmää kohtaan koetun luottamuksen kannalta keskeistä

laajat aukiolot hyödyttävät eittämättä suoria kauppaketjuja ja marketteja mutta ne tekevät pienyrittäjän elämän varsin tukalaksi

yhdistelmätutkinto

sunnuntaityöt ovat kalliita maksaa ja pienyrittäjällä ei useinkaan ole mahdollisuutta ottaa niin monta palkollista että sunnuntaityöt hoituisivat inhimillisesti

se on käsittämätöntä että jos ihminen on ahkera niin siitä rokotetaan samoin kuin siitä että nyt kuukausittain annetaan tietynlaisia opintopisteitä

tämän lantin kääntöpuoli on se että varsinkin opintojen loppupuolella opinnot venyvät sen takia että ei kannata valmistua koska menettää nämä rahat

jos taas pienyrittäjä tekee rohkean arvovalinnan ja panee luukut kiinni viikonlopuksi vaanii nurkan takana konkurssi koska isot vieressä vievät helposti asiakkaat myös arkena jollei pikkukauppa palvele iltaisin tai sunnuntaisin

on pakko jättää ainakin yksi kuukausi eteenpäin työntää sitä viimeistä tenttiä jotta saisi vielä sen yhden kuukauden ja siitä sitten lähtisi elämä eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

opiskelijan pakottaminen opintolainaan on minun mielestäni epäinhimillistä

esimerkiksi kioskit nakkikauppiaat huoltoasemat joissa myydään tänä päivänä paljon muutakin kuin bensiiniä kuihtuvat silloin kun isot ovat auki

asianosainen saa valittaa ensivaiheessa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja tämän lautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen

suomi on markkinatalousmaa

sitten kun oli valmistuttu mentiin naimisiin ja saatiin lapsia kaksi ihmistä maksoi opintolainaa takaisin maksettiin autolainaa asuntoa ei vielä ollut mutta auto oli pakko olla